koko uudistuksen päätavoitteena on poliisin peruspalvelujen turvaaminen kansalaisille koko maassa ja painopisteen siirtäminen hallinnosta kenttätyöhön

toivoisin kuitenkin tietyllä tavalla meiltä sellaista vähän pölyjä ravistelevaa otetta perinteisiin ja siihen miten hyvin voidaan ottaa uusia asioita esille

tässä on ehkä muutama sellainen pohdittava pulmakohta ensiksikin se että passirekisterin ensisijainen käyttö on toimia passirekisterinä ja kun rekisteri pitää aika tarkkaan lainsäädännöllisesti määritellä sen ensisijaisen käyttötarkoituksen pitää olla se mitä laissa sanotaan niin tämä asettaa tietyllä tavalla haasteita sille mihin tarkoituksiin sitä voidaan käyttää

lisäksi kevennetään hallintorakenteita ja selkeytetään johtamisjärjestelmää kaikilla poliisihallinnon tasoilla

me kaikki tiedämme että esimerkiksi euroopan unioni tuottaa meille paljon sellaista lainvalmistelua joka ei välttämättä ole kovin perinteistä suomalaisessa järjestelmässä ja siitä huolimatta meillä on valmius ne myös lainsäädäntöömme ottaa

aikaisemmassa puheenvuorossani puutuin jo siihen että nämä asiat tulee ratkoa myös kehysratkaisun yhteydessä ja luotankin siihen että saamme sellaisen kokonaisuuden joka palvelee kaiken kaikkiaan rajaturvallisuutta myös harva alueiden turvallisuutta siltäkin osin kuin rajavartiolaitoksen läsnäolo on välttämättömyys

tässä on myös perustuslakivaliokunta ollut aika tarkka ja vaatinut hyvinkin tiukkaa tulkintaa eli nämä ovat ne mitkä ovat tavallaan myös sitoneet näiden asioiden valmistelua

täällä on noussut esille monia asioita joista on todettu että pienemmistäkin vähäisemmistäkin toimista voidaan rangaista ja ne on kriminalisoitu ja toisaalta taas hyvin vakavien rikosten valmistelussa henkilö on pystynyt pääsemään aivan kuin koira veräjästä jos on käynyt niin onnellisen onnekkaasti että poliisi on pystynyt estämään rikoksen toteutumisen

pulliaisen kommenttia siltä osin että lapissa on välttämätöntä kaiken kaikkiaan se toiminta jota rajavartiolaitos suorittaa ja myös erävalvontaan ja salametsästykseen liittyvät asiat ovat hyvin tärkeitä

poliisin osalta tämä edellyttää ministeriötason tehtävien ja enemmän operatiivisten keskusvirastotehtävien erottamista toisistaan sekä keskusvirastotehtävien arvioimista uudelleen

tämä vastaus idässä on uusi kolme ministerietuus

se vaatii kuitenkin tarkkaa selvitystä ja erityisen tarkka pitää olla siitä että tiedot eivät joudu vääriin käsiin

kirjauksen mukaisesti poliisipiirien määrää vähennetään ja hallintorakenteen uudistusta jatketaan siten että se kohdistuu jatkossa myös poliisin ylijohtoon poliisin lääninjohtoihin poliisin valtakunnallisiin yksiköihin sekä helsingin poliisilaitokseen

oli myös hyvä että edustaja tolvanen toi esille senkin seikan että tälläkin hetkellä valmisteluun voidaan puuttua poliisilain perusteella

yhdyn myös niihin mielipiteisiin joita tuossa todettiin eli tietysti meillä pitää olla mahdollisimman tarkkarajaista se miten voimme määritellä kriminalisoinnin rajat

tämä epäkohta korjataan mikä on mielestäni äärimmäisen tärkeä asia

uskon kuitenkin että tämä hallituksen esitys näyttää siltä että tällä pohjalla hyvin päästään eteenpäin ja saadaan nimenomaan toimivaa hyvää lainsäädäntöä aikaiseksi

olen tästä erittäin hyvilläni ja kiitollisena ministerille siitä että hän on todellakin kiirehtinyt tätä asiaa

lisäksi hallitusohjelmassa edellytettiin selvitettäväksi erotetaanko toisistaan ministeriön ohjaus ja valvontatehtävät sekä operatiivisen poliisitoiminnan johtaminen

muuten haluan itsekin kiittää hyvistä ansiokkaista puheenvuoroista ja varmasti myös törkeiden rikosten valmisteluun liittyvä keskustelu jatkuu sekä täällä että julkisuudessa

myös eduskunnan hallintovaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että johtamistoiminnot selkeytyvät hallinnon eri tasoilla ja että nykyisiä johtamisrakenteita kevennetään tuottavuuden parantamiseksi

tavoitteena tulee olla tehtävien järjestäminen siten että päällekkäisyydet poistuvat operatiivisen toiminnan henkilöresurssit vahvistuvat ja toiminnan taloudellisuus paranee

hallintovaliokunta katsoi että operatiivista poliisitoimintaa johtamaan on syytä perustaa poliisin ylijohdosta ja lääninhallitusten poliisin lääninjohdosta koostuva poliisihallitus

pe kaksikymmentä

arvoisa herra puhemies

tässä viitattiin siihen että viime kaudella aikamoisella kiireellä jouduttiin tekemään poliisilain esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön kokonaisuudistusta ja tämä todellakin pitää paikkansa

se työ oli silloin varsin valtava ja komitean mietintö pelkästään oli hieman paksumpi kuin eduskunnan budjettikirja eli työ oli valtavan suuri

esitys jatkaa poliisin hallintorakenneuudistusta

poliisiorganisaatio muodostaa turvallisuusviranomaiskokonaisuuden jonka toiminnassa korostuvat selkeät ohjaus ja vastuusuhteet kaikilla hallinnon tasoilla ja poliisin eri yksiköiden välillä

koko poliisin hallintorakenneuudistuksen päätavoitteena on asiakaspalvelun näkökulmasta poliisin peruspalvelujen turvaaminen kansalaisille koko maassa

haluan kuitenkin todeta tässä yhteydessä että mielestäni perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja koskinen nosti esille erittäin tärkeän asian koskien eitn ratkaisukäytäntöjä ja sitä miten ne heijastuvat suomalaiseen lainsäädäntöön

sisäasiainministeriön kaksoisrooli toisaalta strategisena linjaajana ja rahoittajana sekä toisaalta operatiivisen toiminnan ohjaajana poistuu jolloin myös johtamisjärjestelmä selkiintyy

täytyy sanoa että eduskuntatyössä varsin usein tänä päivänä törmäämme sellaisiin tilanteisiin joissa eitn käytäntöjen kirjaaminen suomen lainsäädäntöön on osoittautunut haasteelliseksi ja paikoitellen jopa aika huonosti meille sopivaksi

tätä olisi ehdottomasti tarpeellista katsoa hieman laajemmin

se miten sitä voidaan tehdä on tietysti sitten isompi kysymys mutta ehdottomasti mielestäni tämä vaatii myös selvästi lisäarviointia

sisäasiainministeriön poliisiosasto toimii siis tällä hetkellä kahdessa roolissa

tämä on mielestäni tärkeä pointti ja toivon että se tulevaisuuden työssä otetaan huomioon kun näitäkin paketteja varmasti edelleen joudutaan arvioimaan

uudessa hallintomallissa sisäasiainministeriö vastaisi jatkossa poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta sekä erikseen ministeriölle säädettävistä poliisin toimialan tehtävistä

tätä myös lakivaliokunta on toivonut tässä omassa lausumassaan

arvoisa herra puhemies

poliisihallituksen päätoimipiste sijoitetaan helsinkiin ja sen osatoimintoja mikkeliin ouluun ja turkuun sekä arpajais ja asehallinnon tehtäviä riihimäelle

ensinnäkin haluan myös itse yhtyä niihin puhujiin jotka ovat antaneet kiitoksensa ministeri henrikssonille siitä että tämä esitys on tänne tuotu ja tässä myös korjataan monia sellaisia kysymyksiä jotka ovat jääneet niin sanotusti korjausta vaille edellisessä lainsäädäntövaiheessa

sisäasiainministeriön poliisiosastolla ei olisi operatiivisiin tehtäviin liittyvää toimivaltaa vaan sen tehtävät keskittyisivät edellä kuvatun mukaisesti toimialan strategiseen ja poliittiseen ohjaukseen sekä valvontaan

ministeri henriksson on valitettavasti joutunut jo poistumaan seuraaviin tehtäviin mutta hän omassa puheenvuorossaan totesi toivovansa että lakivaliokunta perehtyy näihin asioihin perusteellisesti ja sen voin taatusti valiokunnan puheenjohtajana luvata että käymme läpi erittäin huolellisesti kaikki täälläkin istunnossa esille nousseet kysymykset

suoraan poliisihallituksen alaisia poliisiyksiköitä olisivat poliisilaitokset ja poliisin valtakunnalliset yksiköt keskusrikospoliisi suojelupoliisi ja liikkuva poliisi sekä poliisiammattikorkeakoulu ja poliisin tekniikkakeskus

valiokunnan työtapa on ollut myös se että pyrimme selvittämään mahdollisimman paljon myös konkreettista toimintaa koska se ikään kuin avaa paremmin myös pykälät ja niihin liittyvät kokonaisuudet ja silloin pystytään myös tarkkaan harkitsemaan se löytyykö tahtoa ja välttämätöntä halua tehdä yhdessä muutoksia hallituksen esityksiin

poliisin hallintorakenneuudistus liittyy kiinteästi vireillä olevaan aluehallinnon uudistamiseen

tarkoituksena on että osa nykyisestä poliisin lääninjohtojen henkilöstöstä sijoittuisi aluehallintovirastoihin tuleville poliisin vastuualueille

haasteelliseksi asian tekee se että nämä tulevat eri ministeriöiden valmistelusta eli poliisilaki tulee sisäasiainministeriöstä ja nyt puheena oleva esitutkinta ja pakkokeinolainsäädäntö puolestaan oikeusministeriöstä

poliisin vastuualueen tulosohjauksesta vastaisi poliisihallitus

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

viime kaudellahan tämä kokonaisuudistus oli yksi keskeinen tavoite ja se oli täysin välttämätöntä tehdä

ehkä tähän vielä yksi kysymys mitä muutamissa puheenvuoroissa nostettiin esille mielestäni ihan aiheellisesti eli se että joskus syntyy mielikuva ja tunne siitä että varsin usein huolehdimme enemmän syytetyn ja epäillyn oikeusturvasta kuin asianomistajien ja uhrien oikeusturvasta

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä on kyse suomen liittymisestä niin kutsuttuun ottawan sopimukseen joka kieltää jalkaväkimiinojen käytön tuotannon varastoinnin ja kuljetukset sekä velvoittaa tuhoamaan olemassa olevat jalkaväkimiinat

tässä yhteydessä ehkä on hyvä todeta vaikka se suoraan ei tähän asiaan kuulukaan että todistajansuojeluohjelma jota on pitkään odotettu on tällä hetkellä työn alla ja samoin myös anonyymi todistelu

muutosehdotusten taustalla on se että ottawan sopimus edellyttää rikosoikeudellisia seuraamuksia kielletyn toiminnan estämiseksi ja torjumiseksi

tässä on ollut kohtia jotka ovat vaatineet pohdintaa ja mielestäni on ollut tärkeätä että myös lähetekeskustelussa näitä asioita pohdittiin perusteellisesti

nämä kyseisen komiteamietinnön hankkeet jaettiin poliisilain ja esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön kesken ja sen jälkeen ruvettiin käsi kädessä valmistamaan hallituksen esityksiä

erityisesti anonyymi todistelu on myös sellainen jota pidän erittäin tärkeänä ja ainakin odotan itse että tämä lainsäädäntö mahdollisimman nopeasti myös tulee tänne eduskunnan päätettäväksi

itse kuitenkin pidän todella tärkeänä sitä että lakivaliokunta piti lopultakin yksimielisesti erittäin tärkeänä sitä että me tartumme tähän asiaan ja pyrimme saamaan sellaisen ratkaisun tietysti yhteistyössä oikeusministeriön kanssa joka ei veisi mahdollisuutta hyödyntää laittomasti hankittua todistetta

uskon että siitä tulee olemaan paljon hyötyä ja myös henkilökohtainen turvallisuus uhrien ja asianomistajien osalta

yleiskeskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien yhdestä seitsemäntoista

rehellisesti täytyy sanoa että näin valtavan ison kokonaisuuden johon liittyy hyvin monia haasteellisia asioita käsittely lyhyessä aikataulussa eduskunnassa on ollut todella työlästä ja pitäisin ihmeenä sitä jos silloin olisi pystytty kaikki yksityiskohdat säätämään siten että mitään korjaamisen tarvetta ei ole

valiokunta on pitänyt tärkeänä että uuden rangaistussäännöksen suhde sotarikoksiin on säännelty selkeästi koska tarkoitus on että uusi rangaistussäännös on toissijainen suhteessa sotarikoksiin

totta kai rajauksia on vaadittu ja ne tarvitaan se on tietenkin aivan selvä asia ja katson itse että tämä sanamuoto ja pykälämuoto joka tällä hetkellä on hyvin toteuttaa tätä periaatetta

lakiehdotuksen sekä lakia valiokunnan mietinnössä ehdotettujen uusien kahdeksannentoista ja yhdeksäntoista lakien sisällön mietinnön mukaisena lakersista ensimmäinen näiden myötä paranee

uuden rangaistussäännöksen rangaistusasteikko ja pakkokeinovaltuudet vastaavat sitä mitä on säädetty kemiallisten aseiden kiellon ja biologisten aseiden kiellon rikkomisesta

sen verran tuohon edustaja tynkkysen kommenttiin että käsittelyhän on lakivaliokunnassa edelleen kesken ja edustaja tynkkynen ei myöskään ole enää lakivaliokunnan jäsen eli mielestäni silloin emme yleensä keskustele valiokunnan keskeneräisistä asioista ja tämä on ollut perussääntönä

esitys yhtä ankarasta rangaistusasteikosta herätti valiokunnassa keskustelua koska jalkaväkimiinat eroavat luonteeltaan kemiallisista ja biologisista aseista

asiaa harkittuaan valiokunta kuitenkin päätyi kannattamaan esitystä koska yhtä lailla kuin biologisen tai kemiallisen aseen kiellon rikkomisessa myös jalkaväkimiinakiellon rikkomisessa voi olla kyse vakavasta teosta sillä jalkaväkimiinan käyttö voi aiheuttaa henkilön kuoleman tai vaikeasti hoidettavan ruumiinvamman

tässä aikaisemmin nousi esille muistaakseni edustaja tynkkysen puheenvuorossa myös se että valiokunnan oli se sitten mikä valiokunta tahansa pitäisi lähteä tulkitsemaan sitä tai kysymään aloitteen tekijöiltä mitä he ovat tarkoittaneet

lakivaliokunnalle ja myös erityisesti minulle puheenjohtajana tuotiin myös adressi liittyen anonyymiin todisteluun ja hyvin monet turvallisuusviranomaiset olisivat kokeneet tärkeäksi että anonymiteetti olisi voinut olla laajempikin

edustaja mattila joka on hallintovaliokunnan puheenjohtaja joutui valitettavasti poistumaan mutta varmasti on myös paikallaan miettiä miten laki ja hallintovaliokunta voivat yhdessä miettiä asiantuntijakuulemisia jotta näistä kahdesta lainsäädäntökokonaisuudesta saadaan mahdollisimman toimiva

arvoisa herra puhemies

toisaalta koska kyse voi olla myös lievästä tapauksesta on tärkeää että rangaistusasteikko on laaja jotta tapauskohtaisesti voidaan arvioida mikä on asianmukainen rangaistus

tämä ei kuitenkaan ole ehkä aivan blankona mahdollista tehdä mutta tulevaisuudessa on syytä harkita voidaanko anonymiteettia perustellusti laajentaa myös hieman laajempiin tapauksiin

en lähde tässä yhteydessä ruotimaan hallituksen esityksen yksityiskohtia koska lakivaliokunnassa tulen niitä muutenkin sitten tarkemmin tarkastelemaan

ensinnäkin edustaja soukolan puheenvuoroon voisin todeta hän puhui tieliikennejuopumuksesta rattijuopumuksesta ja kevennetyistä menettelyistä että minä olen jättänyt eilen kirjallisen kysymyksen joka liittyy siihen että voitaisiin säätää lievä rattijuopumus josta voitaisiin kevyemmän menettelyn kautta esimerkiksi rikesakon kautta lisätä rangaistavuutta mutta ehkä ei mennä tässä yhteydessä siihen asiaan koska tällä hetkellä puhumme kuitenkin vesiliikennejuopumuksesta

tämä on mielestäni yksi niistä mitä eduskunnan pitää pystyä arvioimaan kun näiden kokemusten perusteella mitä tällä kaudella tulemme saamaan ja olemme saaneet ryhdymme pohtimaan tarvitaanko joitakin konkreettisia muutoksia sekä lakiin että käsittelyprosessiin

itse kannatan kuitenkin sitä että lähdemme varovaisuusperiaatteella ja sitten katsotaan tulevaisuudessa onko laajennuksia syytä tehdä ja miltä osin ne ovat tarpeellisia

ehkä sen verran täytyy kuitenkin todeta että peitetoiminnan osalta on ehdottomasti selvitettävä perusteellisesti onko esitetty tilanne sellainen että sen kanssa voidaan niin sanotusti turvallisesti elää

täytyy muistaa myös se että perustuslakivaliokunta on antanut tässäkin asiassa varsin tiukat raamit eli lakivaliokunta ei toki ole voinut ihan omasta aloitteestaan mitä tahansa säätää

selvää tulisi olla että suhteellisuusperiaatteen mukaisesti käytettävien pakkokeinojen tulee olla suhteessa epäiltyyn tekoon

eli pidän aivan selvänä sitä että meidän tulee lainsäädännön kautta varmistaa se että peitepoliisi ja hänen lähipiirinsä eivät joudu vaaraan

joiltakin osin on ilmeisesti syntynyt käsitys siitä että laittomasti hankitun todisteen hyödyntäminen ja sen mahdollistaminen johtaisi siihen että ikään kuin poliisi alkaisi säännönmukaisesti laittomuuksien kautta hankkia todisteita

se että henkilö työtehtävissään altistuu vaaralle on aina otettava erittäin vakavasti ja uskon että tässä salissa näin myös käytännössä tehdään

on kuitenkin aivan selvää että tämä hallituksen esitys on oikeansuuntainen eli mielestäni tässä on kiinnitetty tärkeä huomio siihen mitä toisaalta kansainvälinen sopimuskin edellyttää eli ammattimaiseen liikenteeseen on tulossa alempi promilleraja

valiokunnan saaman tiedon perusteella ottawan sopimuksessa tarkoitettuja jalkaväkimiinoja ja niissä käytettäviä räjähdysaineita on vain puolustusvoimain hallussa

sama koskee tietysti osaltaan myös poliisin käyttämiä tiedottajia eli tietolähteitä

tämä ei tietenkään pidä paikkaansa eli tämä on hyvinkin liioiteltu ja ehkä väärä käsitys ja toivonkin että tämä väärä käsitys ei leviä mihinkään laajemmalle ja elä ihan omaa maailmaansa

nyt on tietysti tärkeää myös saada kokemuksia siitä miten tätä promillerajaa käytännössä sovelletaan ja miten se näyttäytyy esimerkiksi valvontaviranomaisten näkökulmasta

on tietysti selvää että myös tilanteessa jossa todiste on laittomasti hankittu jos se on rikoksella hankittu niin toki tämä teko jolla todiste on hankittu on aivan eri kysymys mutta myös siitä seuraa rangaistus mikä kyseisestä rikoksesta on määrätty

tämä on myös erittäin tärkeä asia josta on monta vuotta puhuttu

täällä on paljon puhuttu myös siitä että poliisin resursseja tarvitaan enemmän tilanteessa jossa promilleraja laskee

olen itsekin sitä pitänyt esillä ja on todella hyvä että oikeusministeri on tähän asiaan tarttunut ja pyrkii tuomaan esityksen vielä tällä kaudella jolla tämäkin asia saataisiin etenemään

kuitenkin selkeästi sekä poliisi että rajavartiolaitos ovat omissa lausunnoissaan kiinnittäneet huomiota siihen että valvontaa voidaan tehdä myös olemassa olevin resurssein

on kuitenkin tärkeää että se ei ikään kuin tuhoa tai tartuta todistetta pelkästään sillä perusteella että se on rikollisella teolla joko pienemmällä tai suuremmalla moitittavuudella hankittu

lainsäädäntö ja siihen liittyvät periaatteet monta kertaa ehkä etenevät hieman turhan hitaasti mutta onneksi yksikään laki ei ole kiveen kirjoitettu ei edes perustuslaki vaan asioita voidaan tarkastella matkan varrella

mutta tämä on tietenkin kokonaisarviointi jonka sitten tuomioistuin tekee tämän säädännön puitteissa mitä lakivaliokunta nyt eduskunnalle esittää ja toivottavasti tämä tulee myös hyväksytyksi heti keskustelu asiasta on

poliiseja pitää olla riittävästi heillä pitää olla hyvätasoinen koulutus poliisin pitää toimia luotettavasti ja itse pidän myös tärkeänä että tavallaan poliisin toimintaan liittyvä seuranta on riittävää koska se takaa sen että me oikeasti olemme suomessa oikeusvaltioiden joukossa mutta samalla meidän on ehdottomasti syytä varmistaa että poliisilla on riittävät työkalut rikollisten saamiseksi kiinni

valiokuntahan omassa mietinnössään kiinnitti huomiota siihen että tarvitaan välineitä mutta olisi syytä myös katsoa selkeästi läpi kevennetyn menettelyn mahdollisuus koska on syytä muistaa että kyse ei ole pelkästään valvontaviranomaisten resursseista vaan tämä koskee aivan samalla tavoin myös syyttäjälaitosta ja tuomioistuinlaitosta

eduskunnan

esitykseen sisältyvien yksi kello yhdeksäntoista kaksikymmentäyksi akaksikymmentäkuusi lakiehdotukset ja miten se on uusien kahdenkymmenenkahdeksan ja kahdeksankymmentäyhdeksän lakiehdotuksen sisällön

mietin

samalla kun monta kertaa itsekin olen puhunut pitkistä oikeudenkäynneistä ja niihin liittyvistä ongelmista on syytä huomioida se että me emme kuitenkaan aiheuta uusilla kriminalisoinneilla sitä että esimerkiksi oikeudenkäynnit pitenevät entisestään

vielä yksi kysymys joka mielestäni vaatii tarkempaa arviointia on se ovatko työkalut riittävät internetiin ja tietoverkkoihin liittyvän rikollisuuden selvittämiseen ja myös ennaltaehkäisemiseen